jos ja kun olemme valmiita neuvottelemaan lisäliitoksista ympäristökuntien kanssa kysyisin koskeeko työsuhdeturva lisäliitosten toteutuessa uudelleen koko henkilökuntaa ja jos koskee onko hallituksessa mietitty poikkeussääntöä perustelluista syistä kyseisen asian kohdalla

samalla näiden instituutioiden jotka kuitenkin kantavat viime kädessä vastuun muodollinen asema on järkkynyt ja arvovalta jopa osittain myös romahtanut

keskustelu päättyi

voidaan perustellusti kysyä miten tämä murros on vaikuttanut demokratiaan ja mikä tärkeintä kansalaisten tasavertaisten oikeuksien toteutumiseen

varten esitetään päivystyksen neljäs sija puhemiesneuvosto ehdottaa että siinä että valtiovarainvaliokunta keskustelua keskustelu on päättynyt ja siten että valtio veroliput lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen viidesosa ja puhemiesneuvosto ehdottaa tosinäytetään asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan

thln selvitys on kattava ja siinä todetaan myös se että turvakotipalveluiden määrä ei vastaa kansainvälisiä suosituksia ja paikkamäärä on vähäinen muihin pohjoismaihin verrattuna

arvoisa herra puhemies

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kuudes asian puhemiesneuvosto ehdottaa että sillä heitetään susille terveysvaliok keskustelu keskustelu on päättynyt ja asia lähetetään susille terveys oli

arvoisa herra puhemies

vaikka kaikki pitävät vapautta tärkeänä arvonaan on suuria eroja siinä mitä vapaus kun vähän pintaa raaputetaan kenellekin tarkoittaa

arvoisa herra puhemies

toisen käsittelyn esitellä päivystyksen seitsemäs asiat voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä lähetettiin sosiaali ja terveysvaliokuntaan

me olemme saaneet kansalaisaloitteen nyt käsittelyyn suuren valiokunnan mietinnön pohjalta ja kiitän valiokunnan selkeää enemmistöä positiivisesta kannasta tähän asiaan ja tähän kansalaisaloitteeseen

halutaanko vapautta yhteiskunnan vastuista ja velvoitteista vai koetaanko että juuri niiden kautta on mahdollista viime kädessä järjestää yhteiskunta jossa ihmiset voivat elää mahdollisimman vapaasti

niiden muodostama monipuolinen kokonaisuus antaa hyvät lähtökohdat ihmisoikeuksien entistä paremmalle toteuttamiselle niin suomessa kuin muuallakin ja tähän työhön meidän jokaisen pitää olla jokaisen

lakiehdotuksen

lakiehdotusten toinen käsittely päättyi

asia on tärkeä myös siinä mielessä että lähetämme tästä talosta enemmistönä signaalin yhteiskuntaan paljon laajemminkin siitä että ihmiset pitää hyväksyä sellaisena kuin he ovat ja erilaisuus on pääasiassa hyväksyttävää

asian käsittely päättyi

kansalaisaloite on vahva tahdonilmaus eläinten hyvinvoinnin puolesta

nyt on siis vihdoin meidän vuoromme

viime viikon perjantain äänestyksen jälkeen olen suurella surulla seurannut muutamien kollegoiden puheita ja kannanottoja siitä että jos ja kun laki tulee eduskunnassa ensi viikolla lopullisesti hyväksytyksi sitä päätöstä ei tarvitse tulevan eduskunnan lain täytäntöönpanovaiheessa noudattaa

kiitos

arvoisa herra puhemies

asiallinen jatkovalmistelu on myös demokratian voitto ja väitän että jokainen kansalaisaloite joka tulee tähän taloon käsiteltäväksi tehdään myös vakavasti otettavaksi

katsoimme että eläinsuojelulain ja turkiseläinten hyvinvoinnille asetettavia vähimmäisvaatimuksia koskevan valtioneuvoston asetuksen uudistaminen turkistarhojen valvonnan tehostaminen ja oikea kohdentaminen sekä eläinten hyvinvointitutkimuksen tukeminen ovat tärkeitä toimia joiden myötä tilannetta voidaan aina tarvittaessa myös parantaa

kun tehdään päätös joka tulee hyvin kalliiksi jollekin taholle kuten nyt tässä tapauksessa kelalle tulisi samalla ehdottomasti määrittää myös se miten toimenpide rahoitetaan

tämän päivän keskusteluun haluan vielä muistuttaa että vrn hallintoneuvosto on yksimielisesti esittänyt että junavuorojen lakkauttamisen säästötoimien kokonaisvaikutukset selvitetään aidosti

huolimatta viime vuosikymmeninä tehdyistä tutkimuksista perustutkimusta pitää entisestään lisätä jotta turkiseläinten tärkeimmistä käyttäytymistarpeista saataisiin riittävästi tietoa

oloissa jolloin tehdään kalliita elvytystoimia talouteen kelamaksun poisto on vähintäänkin kummallinen ratkaisu joka on kyllä kallis mutta ei juurikaan elvytä taloutta saati työllistä

lisäksi se edellytti yksimielisesti että on oltava alueiden elinvoimaisuuden ja kehittämisen näkökulmasta tarkemmat suunnitelmat korvattavista liikennejärjestelyistä ennen kuin junavuorojen lopettamisia tullaan toteuttamaan

omana tärkeänä yksityiskohtanaan valiokunnan mietintöön kirjattiin että siitoseläinten vienti eun alueen ulkopuolelle tulee saattaa luvanvaraiseksi

mielestäni vähintä mitä hallitus voi nyt tehdä on tehdä nämä laajat vaikuttavuusarviot alueiden kilpailukykyyn ja elinvoimaisuuteen niin että tämä kokonaisuus otetaan aidosti huomioon

näiden toimenpiteiden piiriin on päästävä heti koska työttömyyden pitkittyessä ongelmat lisääntyvät ja kärjistyvät ja samalla myös työllistyminen vaikeutuu

työttömien aktivointitoimenpiteisiin on lisättävä joustavuutta jotta ne toimisivat kaikkein tehokkaimmin

arvoisa herra puhemies

täällä talossa säädetään kyllä lakeja mutta nuorisotakuu hoidetaan käytännössä niissä meille läheisissä kotikuntamaakunnissa luottamushenkilöiden koulutuksen järjestäjien elinkeinoelämän edustajien ja kaupungin virkakoneiston kesken sen työttömän nuoren ollessa siinä keskiössä

jos tämä nuorten kannalta tärkeä hanke epäonnistuu me kaikki olemme epäonnistuneet

arvoisa puhemies

kovaa arvostelua eurojen riittämättömyyttä ehkä jopa hieman ylilyöntejä yleensä näin käy aina kun varsinkin lisätalousarviota täällä salissa käsitellään ja siitä keskustelua käydään

maa halutaan päättäväisesti kasvu uralle vaikka se ei tiedossa olevien talouslukujen varjossa kovin helppoa ole ja niitä talouslukuja on moni kollegoista täällä tänään esittänyt

tämän hankkeen määrätietoinen eteenpäinvienti on tärkeää erityisesti liikenneturvallisuuden kannalta mutta myös alueen hankalan suhdannetilanteen vuoksi

varsinais suomelle tämä kyseinen hanke on erityisen tärkeä monestakin syystä

arvoisa puhemies

työelämä ja tasa arvovaliokunnan jäsenenä pidän paitsi tärkeänä naisten ja miesten välistä tasa arvoa kaikilla elämänalueilla myös sitä ettei meidän kenenkään tarvitsisi tehdä tämän tyyppistä lainsäädäntöä mitä me olemme tällä hetkellä tekemässä

tämän lakiehdotuksen mukaan tavaroiden ja palvelujen tarjoaminen yksinomaan tai pääasiallisesti toisen sukupuolen edustajille on edelleen sallittua mutta osittain niin kuin hyvin ed

mitä tulee tähän meriklusteriin josta myös täällä salissa on tänään ansiokkaita puheenvuoroja käytetty niin myös tämä laivanrakennuksen innovaatiotuki otetaan varsin suurella kiitollisuudella vastaan

eniten keskustelua aiheuttivat parturi ja kampaamoyrittäjät niin kuin puheenjohtaja satonen täällä omassa puheenvuorossaan toi hyvin esille

meidän maakunnassa se on yksi tärkeä elementti laivanrakennusteollisuuden äärimmäisen hankalan rakennemuutoksen hoitamisessa

meillä on haasteet todella valtavat mutta koko lounais suomi on päättäväisesti lähtenyt tekoihin jotta kotimainen telakkateollisuus voidaan meillä siellä säilyttää

tämä johtui ainoastaan ja vain siitä että lakiehdotuksen käsittelyn yhteydessä esitettiin julkisuudessa että lakiehdotus kieltäisi erillisten parturi ja kampaamopalvelujen tarjoamisen

valiokunnassa nousi vahvasti esille että hiusyrittäjien pitää pystyä jatkossakin palvelemaan asiakkaita omalla liikeideallaan ja hinta koostuu muun muassa työn vaativuudesta

tämän lain seurannasta sen verran että tässä kohdin on hyvä myös mainita että eduskunta on edellyttänyt hallituksen antavan valiokunnalle selvityksen esityksen vaikutuksista ensi vuoden loppuun mennessä ja siinä kohdin on kyllä syytä tarkoin käsitellä myös kokemukset tästä lainmuutoksesta elikkä saadaan tämä sitten takaisin vielä mielenkiintoiseen valiokuntakäsittelyyn

arvoisa herra puhemies

selonteko kaupan aukioloaikojen muutoksista tukee niitä ajatuksia ja mielikuvia joita ainakin minulla oli jo tuota päätöstä tehtäessä viime vaalikaudella

me kaikki suomalaiset olemme koko maailmaa tarkasteltaessa hyväosaisia vaikka meillä on paljon pahoinvointia osattomuutta ja myöskin syrjäytymistä

päällimmäiseksi nousevat kysymykset siitä mitä kaikkia haitallisia vaikutuksia lopulta onkaan tästä kehityksestä joka vie meitä kohti aina auki ja hereillä olevaa yhteiskuntaa ja toisaalta ovatko edut lopulta suuremmat kuin haittapuolet

riittävä toimeentulo ihmisarvoinen työ asumistaso ravitsemus tasa arvo mahdollisuus koulutukseen ja terveyspalveluihin niin suomessa kuin muuallakin maailmassa ovat aina olleet sdpn keskeisiä tavoitteita

uudistuksesta on tosiaan vasta kolme vuotta aikaa joten kovinkaan perinpohjaista tietoa seurauksista ei voi vielä edes olla olemassa

kehityspolitiikalla ei sinänsä ratkaista suoraan näitä ongelmia mutta sillä voidaan auttaa ihmisiä löytämään ongelmiin ratkaisuja ja tukea näiden ratkaisujen toteutumista käytännössä

meillä on vahva kokemuspohja kehitysyhteistyöstä ja kokemuksia analysoimalla ja jalostamalla meidän on myös mahdollista tehdä asioita tulevaisuudessa huomattavasti paljon paremmin

olisi ollut mielenkiintoista lukea selonteosta kattavampaa selvitystä aukioloaikauudistuksen vaikutuksista päivähoidon tarpeeseen ja toisaalta siihen miten mahdolliset vaikeudet saada päivähoitopaikka ovat vaikuttaneet näiden tiettyjen kaupan työpaikkojen hakemiseen

toiseksi tarvitsemme ammattitaitoiset toimijat

haluan muistuttaa meitä kaikkia että kysymys on siitä että hallituspuolueet ovat nyt keskenään päättäneet rikkoa sovittuja pelisääntöjä yleisradion asemasta ja rahoituksesta päättämisestä

lisäksi tarvitaan osaamista löytää sellaisia hankkeita joissa saadaan kokonaisvaltaisesti mahdollisimman vaikuttavia toimia aikaan ihmisen lähtökulmasta

ruokaturva on myös osa tänään keskustelussa olevaa selontekoa

maa ja metsätalousvaliokunnalle toimitetussa selvityksessä on todettu että kehitysmaiden innovaatiotarpeeseen liittyen selonteko unohtaa kokonaan ruuantuotannon uusien innovaatioiden tarpeen